kenties tämä teidän hallituksessa olonne on tuonut epäluottamuksen sanan voimaan ja sanan luotettavuuteen mutta kyllä te meidän sanaamme voitte luottaa

me toimme myös vaihtoehtobudjettimme joka on tosiaan niin kuin sanoitte tasapainossa hallituksen budjetin kanssa

arvoisa puhemies

onpa hyvä että edustaja heinonen nosti tämän perussuomalaisten asian minkä takia ei olla hallituksessa

koska edustaja heinonen on nyt hallituspuolueen jäsen niin ehkäpä te osaatte vastata siihen että kun nyt kevätpäiväntasauksen hengessä muuttolinnut tulevat ja kevät tulee niin missä on suomen suunnitelma siihen että euro ja eu kaatuvat

kyproshan tässä on nyt ilmoittanut että tämmöistä on mahdollista tapahtua ihan lähitulevaisuudessa

me olemme tätä suunnitelmaa tivanneet monesti ja te olette sanoneet että suunnitelmia on mutta ei niitä nyt tässä kohtaa ja niin edelleen

pisara rata on kohtuuttoman kallis tähän taloustilanteeseen ja olen aina ihmetellyt sitä että sitä perustellaan rakentamisella nimenomaan asuntorakentamisella

mutta siellä on jo välimeren rannalla kova nuorisotyöttömyys ja varmasti tulee pahenemaan koska tässä suuressa myllerryksessä minkä nyt kypros ilmeisesti laukaisee kukaan ei tiedä mitä tulee tapahtumaan

en voi mitenkään ymmärtää sitä että hakaniemen tori mikä on lähes ainoa paikka mikä on tyhjillään siinä rakennettaisiin umpeen

sen sijaan taloustilanteeseen vaaditaan työpaikkoja

onko ministeri laskenut kuinka paljon näillä perusväylänpitorahojen ihan kohtalaisilla korotuksilla saadaan uusia työpaikkoja ja sitä kautta tuloja yhteiskunnalle

silloin meidän asuntotarve lisääntyy kun sieltä muuttolinnun lailla tulee väkeä sitten nuorisotyöttömyys lisääntyy suomessa entisestään

elikkä onko edustaja heinosella nyt tiedossa onko suomella tämmöistä suunnitelmaa euron ja eun kaatumisesta kenties tämän asuntopolitiikan hengessä

rikki ja typpipäätökset tulevat ohjaamaan itämerellä käytettävää polttoainetta niin että se tulee olemaan lng ja tämmöistä laivastoa ei vielä ole ja nyt kun telakkakuviotkin vielä heikentävät tätä toteutumista niin sitä pitää jotenkin kompensoida

oletteko ajatelleet ottaa huomioon ikään kuin kompensaationa satakunnan sijoittamiskohteeksi lng terminaalille

sitten kuntien lakisääteisiä tehtäviä tullaan vähentämään ja valtionosuuksia leikataan

ministeri urpilainen piti tänään puheensa ja nosti siinä esille että olemme kysyneet eurobondien käyttöönotosta ja pankkiunionista

hallituksen kanta tehtyihin esityksiin euroalueen yhteisvastuullisesti liikkeeseen laskemista velkakirjoista on ollut kielteinen

ollut minkä ihmeen takia ministeri vastaa kysymykseen minkä esitämme tänä päivänä menneessä aikamuodossa

jos näin vähättelette meidän kysymyksiämme ja välikysymystä niin pyytäisin nyt valistunutta arvausta siitä mikä maa on seuraava

arvoisa puhemies

kaikki tämmöiset yrittäjyyttä varsinkin pienyrittäjyyttä koskevat tai edistävät asiat on syytä tehdä

tämä on pieni täsmäisku yhtä pientä toimintaa kohtaan

kenties tällä vastuullisella politiikallanne tiedätte tämän seuraavan ja voitte tietysti kilauttaa kaverille ja kysyä sijoitusvihjeitä jos se nyt helpottaa

nykyään kun kaikki on netissä on huomioitava myös se että ulkomaiset toimijat voivat tehdä tätä samaa suomalaisia ja yritykset tai ulkomaiset toimi tuollaisia yrityksiä kohtaan ja siinä voi tulla sitten kyseeseen semmoinenkin ettei näitä vastatoimenpiteitä pääse kovin helposti tekemään ettei soittajaa edes tavoiteta ja lasku on sitten helpompi vain maksaa

jos tämmöisellä pienellä täsmäiskulakialoitteella saadaan tämä epäkohta korjattua niin hyvä näin

toivon tosiaankin menestystä tälle lakialoitteelle

se mikä on tässä nyt olennaisin asia on että tämä euro tulee hajoamaan ennemmin tai myöhemmin

siitä euron hajoamisesta seuraa maailmanlaajuinen lama ja te olette kyselleet meidän esittämämme vaihtoehdon seurauksia

koko sosiaali ja terveysala sisältää paljon niitä asioita ja yksityiskohtia joihin pitäisi puuttua ja pitää puuttua ottaa tarkempaan syyniin ja huolenpitoon

ne ovat epäolennaisia koska kaikki tulevat kohtaamaan tämän laman koko maailma

kysymyksen tuleekin kuulua ennemmin niin että haluatko kuulua liittovaltioon vai haluatko että suomi pysyy itsenäisenä

se yksityiskohta mikä liittyy lähes koko alaan on se että se on kunnan hallinnassa

kun hallitus erilaisilla toimillaan kiristää kuntataloutta mikä jatkaa tosin aikaisempien hallituksien jalanjäljillä niin samalla te tulette heikentäneeksi myös koko sosiaali ja terveysalan asiaa

kuitenkaan te ette itse ole vastanneet siihen mitä seurauksia on teidän vaihtoehdollanne

kuntatalous on sellainen yksityiskohta joka vaikuttaa kaikista selvimmin ja suorimmin normaalin ihmisen arkeen

pääministeri katainen harrasti jonkinasteista liittovaltiopohdintaa tässä mimmoinen sen tulee olla ja siinä vaiheessa jos liittovaltio tulisi hänen kuvailemallaan tavalla hän vaatisi ehdottomasti kansanäänestystä

se vaikuttaa tietysti kaikkiin viemäriverkostoihin vesijärjestelmiin ja moneen muuhun sisältäen myös sosiaali ja terveyspuolen

olen äärettömän onnellinen siitä että hän tulee vaatimaan kansanäänestystä koska liittovaltio tulee olemaan se seuraus hallituksen toimista

meillä on entistä enemmän ongelmia yhteiskunnassa ja syrjäytymistä

kenties siitä tulee mielenterveysongelmia ja mielenterveysongelmat sitten taas vaikuttavat eteenpäin välillä ikävillä tavoilla

me ajattelemme suomen etua ja jos tämä hallitus on ajamassa semmoista politiikkaa läpi mikä ei ole suomen etujen mukaista niin silloin ehdottomasti hallituksen tulee kaatua

asia millä näihin voitaisiin vaikuttaa helposti ja hyvin taloudellisella tavalla on kolmannesta sektorista huolta pitämällä

niinpä kannatan edustaja soinin esittämää epäluottamuslausetta

eräs suuri rahanlähde kolmannelle sektorille on raha automaattiyhdistyksen toiminta rahapelit yleensäkin

arvoisa puhemies

tähän esitykseen hallitus on lähtenyt rikkidirektiivin kompensoimiseksi mutta kovin ovat köykäisiä nämä toimenpiteet suhteessa siihen vahinkoon mitä rikkidirektiivi suomi oy ablle tekee

se on suoraan pois kolmannelta sektorilta eli taas lapsilta ja nuorilta ja monelta muulta enkä mitenkään voi ymmärtää sitä yhtälöä että samaan aikaan kun te olette vähentämässä niitä rahoja sieltä menee poliittiseen toimintaan rahaa

tässä tilanteessa olisi tehtävä paljon enemmän varsinkin kun ottaa huomioon tämän päällämme olevan laman

me teimme tähän asiaan vastalauseen ja lyhykäisyydessään se on hyvin perusteltu jo senkin takia että tulevat eusta tulevat määräykset tulevat poistamaan käytännössä tämän jääluokkaperusteisen porrastuksen

mielestäni poliittisen toiminnan tukeminen on se sitten nuorisojärjestön naisosaston eläkeläisporukan minkä tahansa sektorin kautta ei kuulu raha automaattiyhdistyksen toimiin

puoluetuet ovat muutenkin mielestäni liian isot ja niiden leikkaus sopisi aloittaa tästä raha automaattiyhdistyksen toiminnan ohjaamisesta

siellä on nämä energiatehokkuusmääräykset mitkä sen käytännössä poistavat joten tämä sinänsä hyvä asia tulee poistumaan meiltä ennemmin tai myöhemmin ja sen takia se voidaan tehdä nyt hieman ennemmin

eli koko väylämaksu tulee poistaa ja näin tukea suomalaisia yrityksiä

sen takia se kannattaisi ehdottomasti siirtää kelaan ja samalla sitä nostaa koska sen halvemmalla emme saa niitä palveluja jotka omaishoitajat tekevät lapsilleen vanhemmilleen ketkä niitä nyt tarvitsevat

meillä on vastalauseessamme tähän lausumaehdotus ja tämä on lausumaehdotuksena sen takia että tämä vaatii hiukan syvempää valmistelua kuin valiokunnassa yhtäkkiä voidaan tehdä tai yksittäisen kansanedustajan lakialoitteena vaan hallituksen on se tehtävä

mutta kenties te ette tässä keskittämisvimmassanne nyt halua helpottaa kuntien taloutta vaan kiristää niin paljon että pakkoliitokset syntyvät

ministeri pekkarinen kävi kiittämässä ryhmämme suoraselkäisyydestä ja samaan aikaan totesi että muut eivät aivan näin paljon ole noudattaneet äänestäjille antamiaan lupauksia

tästä on hyvä mennä myös maaseutuun

edellä olevan perusteella ehdotamme että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin väylämaksujen poistamiseksi käytännössä siis koko lain poistamiseksi ja kumoamiseksi

sen hän kuitenkin jätti sanomatta että me olemme harkinneet tarkasti tämän oman kannanottomme ja oman linjamme ja olemme tämän myös äänestäjillemme sanoneet

maaseutua ei yksinkertaisesti voi tuoda ja sen takia maaseudustamme on pidettävä huolta

eri asia on se ovatko muut puolueet halunneet kuunnella äänestäjiä saati sitten meidän perustelujamme omalle kannallemme

äsken käsiteltiin väylämaksun poistamista mikä on kohtalaisen pieni kompensaatio sille hintalapulle mikä tällä rikkidirektiivillä on suomelle aiheutettu

tämä on jo niin pitkällä että kun useat hallitukset useissa eri tahoissa ovat tätä eteenpäin käytännössä vieneet niin nyt ei kauheasti enää ole vaihtoehtoja miten tätä suomi oy abta pidetään pystyssä ja autetaan tämän laman yli

arvoisa puhemies

se on täysin tiedostettu asia että kun tämä on tämän onnettoman ja todella kalliin rikkidirektiivin viimeinen vaihe eli kansallinen toimeenpano niin tämän voimaansaattamattomuus voi aiheuttaa suomelle hankaluuksia

on sinänsä harmittavaa ettei täällä ole keskustelun aikana ollut ministereitä joten ehkäpä hallituksen hyvinvointia tämä asia ei kovasti kiinnosta

se voi tuoda jonkinasteista kinastelua ystävämme eun kanssa mutta minä ja perussuomalaiset yleensäkään emme ole niin kauheasti tästä kaveristamme pitäneet

hallituksen viesti tästä nykytilanteesta mikä on neuvottelujen lopullinen pyrkimys ja päämäärä miten niissä toimitaan on todellakin epäselvä

perustuslakivaliokunta on todennut että yksimielisyydestä on pidettävä kiinni muuten se ei ole suomen perustuslain mukaista

jossain vaiheessa suomen poliitikkojen on ruvettava ajamaan suomen etua eikä eun etua

pääsin kysymään kyselytunnilla ministeri urpilaiselta tämän kysymyksen

tämä on nyt semmoinen viimeinen hetki kun tämän rikkidirektiivin vastustus voidaan toteenpanna ja auttaa edes hetkellisesti

mutta koska se viesti on epäselvä se on todella epäselvä niin tahtoisin kysyä tämän kysymyksen pääministeri kataiselta

tämä antaa pikkasen lisäaikaa sille että pääsemme tämän laman yli pienen rähinän kautta mutta tämä rähinä on oikeastaan aika tervetullutta

eurooppa neuvoston alustavan sopimuksen alaviite on tulkittavissa parilla eri tavalla

sillä on ensinnäkin kosittu nyt perustuslaista kiinni pitäviä puolueita mukaan hallituksen linjaan joka on luultavasti joku muu kuin tämä julkisuuteen tuotu nimittäin porsaanreikiä etsitään koko ajan

hyvin lyhyesti

tässä esitetään perustellusti se että tämä on hylättävä eli toimeenpanoa ei vielä tässä vaiheessa tehdä

alaviite voi olla vain myönnyttelyn merkki ja tosiasiassa pääministeri toimii eun juoksupoikana ei suomen kansan asialla

arvoisa puhemies

toinen asia mitä olen kysynyt enkä ole vieläkään saanut siihen kunnon vastausta on luottoluokituksemme mahdollinen lasku

kun me olemme kottikärryn kanssa raijanneet rahaa välimeren rannalle ja tehneet tämän kaiken takauksen lainarahalla takaukseen ja sen mahdolliseen muuttumiseen oikeaksi rahaksi on vastauksena lainaraha on kysyttävä mihin luottoluokituksen laskuun on varauduttu

nimittäin bruttokansantuote pienellä maalla suhteessa isoon velkamäärään voi tiputtaa sen todella nopeasti todella alas

mutta kun tässä nykyisessä tilanteessa tämä sama kysymys olisi voitu asettaa myös niin että kannatatko euroopan unionin liittovaltiota niin tulospa olisi ollut pikkasen erilainen

kysymyksen sisältö on sama

olemme tilanteessa jossa ei ole helppoja ratkaisuja ja liittovaltio on tämän ikävän polun päässä

kaikki myönnämme että helppoja teitä ei ole mutta markan hinta on paljon pienempi kuin se että me menetämme itsenäisyytemme

siksi tämä välikysymys on tehty ja siksi kannatan edustaja soinin esitystä koska hallitus ei nauti

eli kun tästä julkisesta taloudesta ja sen koosta puhuttiin niin en tosiaan ymmärrä sitä mitä yksi kunta tekee kolmella kaupunginjohtajalla

kuntien liitoksesta tehdään se sitten pakkoliitoksella tai miten tahansa seuraa viiden vuoden irtisanomissuoja ja se tosiaan kasvattaa sitä hallintoa ja byrokratia hoitaa sen että heillä on hommia

täällä puhuttiin myös julkisesta puolesta julkisen työntekijöistä ja poliisipuoli nousi esille

viime maanantaina sain viimeksi suoraa palautetta että koettakaa nyt tehdä jotain siellä puolustakaa meitä ettei se hallitus nyt ihan aja kuralle tätä poliisipuolta

nimittäin tämän epäonnistuneen pora hankkeen seurauksena on hallinto tälläkin alalla poliisialalla kasvanut

siellä ovat palkat nousseet kun on entisistä rivimiehistä tehty asiantuntijoita ja niin edespäin

tässä ei ole mitään järkeä kun samaan aikaan operatiivinen puoli on pienentynyt ja suoran palautteen sanoin se on vaarallisen heikko

vaarallisen heikko tilanteessa missä esimerkiksi isis terroristeja on palaamassa suomen maaperälle

vaarallisen heikko tilanteessa missä haja asutusalueella poliisia ei näy muuta kuin lasten piirustuksissa

onneksi sentään parlamentaarinen ryhmä sai siihen jotain rotia kun ensin hallitus leikkasi puolustusvoimiltakin tilanteessa missä kaikki ketkä vähänkin ovat katsoneet edes karttapalloa näkevät että meillä on itäpuolella maa mikä ei ole ihan niin vakaa ja on aktiivinen pikkasen negatiivisella tavalla

pelastustoimen kohdalla täällä jopa kyseenalaistettiin tietyllä tavalla että onko tämä pelastajien työ ja työn merkitys ymmärretty

tässäkin oli meneillään vastaavanlainen alueuudistushanke kuin epäonnistunut poliisipuoli ja onneksi siihen nyt saatiin sentään joku roti että se vedettiin alta pois negatiivisen palautteen johdosta

nyt tämä keskustelu on kuitenkin ollut taloustilanteesta ja väitän että jos olisi toimittu vastuullisesti suomen kansan eteen niin kuin perussuomalaiset ovat aina esittäneet omissa vaihtoehdoissaan niin suomi ei makaisi tässä tilanteessa

ero perussuomalaisten ja hallituksen tai hallituksien miten se nyt sanotaankin välillä on se että me katsomme suomen ja suomalaisten etuja emmekä lapioi rahaa ulkomaille

tässä tilanteessa esimerkiksi saarakkala piti erittäin hyvän puheenvuoron ja minä haluaisin sen puheenvuoron pohjalta oikeastaan kysyä näin

joka tapauksessa meidän on varauduttava siihen mitä tapahtuu britanniassa kansanäänestyksen seurauksena

jos iso maa eroaa eusta on piskuruisen suuren maksajan suomen oltava valmiina poistumaan eusta samalla ovenavauksella

se että meillä on valmis suunnitelma exit suunnitelma osoittaisi jonkinnäköistä vastuunkantokykyä nykyiseltä hallitukselta

jos linjaukset ovat tämänkaltaisia mitä tähän asti on tämä hallitus näyttänyt niin suomen etu on ennenaikaiset vaalit koska joka ikinen kuukausi nopeuttaa seuraavia vaikeita hallitusneuvotteluja joiden jälkeen toivottavasti saadaan hallitus joka kykenee katsomaan suomen etuja eikä eun etuja

kannatan edustaja lindströmin tekemää epäluottamuslausetta